koska ministeri on ministeriaitiosta vakuuttanut yhtä ja myöhemmin korjannut asian toiseksi en ainakaan minä enää ole vakuuttunut siitä onko tämä varuskuntauudistuksessa ainoa asia joka todellisuudessa onkin erilainen kuin mitä ministeri wallin on edustajille kertonut

pelkään pahoin että ei taida olla

tämän takia koko varuskuntauudistus on avattava uuteen läpinäkyvään tarkasteluun

arvoisa herra puhemies

valiokunnan varapuheenjohtajana esittelen lyhyesti esityksen

tässä lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia metsätuhojen torjunnasta annettua lakia ja riistavahinkolakia

edustaja zyskowicz puhuu erinomaisen kauniita sanoja ja voin vakuuttaa että perussuomalaiset antavat tässä asiassa hallitukselle täyden tukensa

vaikka kyseessä on säästölaki pitää valiokunta tärkeänä että käytettävissä oleva valtion tuki kohdistetaan siten että tukijärjestelmän tavoitteet voidaan pääosin saavuttaa vaikka toiminnan laajuutta joudutaankin joiltakin osin supistamaan

luontoympäristöllä on monia jo tunnistettuja vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen mihin tukeutuen on mahdollista synnyttää uusia luontolähtöisiä palveluja ja uutta hyvinvointi ja terveysliiketoimintaa

tukijärjestelmän tulee myös kannustaa maanomistajia ja metsänomistajia jatkossakin aktiiviseen ja oikea aikaiseen metsänhoitoon

mikäli paikalla olisi ollut ministeri niin olisin kysynyt häneltä mutta nyt kysyn hallituspuolueen jäseniltä onko huomioitu esimerkiksi metsästysmatkailun mahdollisia vaikutuksia

asiaa käsitellessään valiokunta kiinnitti huomiota metsien hyvän terveydentilan säilymiseen ja pitää näin tarpeellisena sisällyttää lakiin velvoite torjua juurikääpää hakkuiden yhteydessä

teeri ja erityisesti metso ovat keskieurooppalaisille eksoottisia riistalajeja puhumattakaan hirvestä ja metsäpeurasta

nuorten metsien osalta valiokunta pitää välttämättömänä että tuki kohdistetaan nykyistä enemmän ylitiheiden taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsien hoitoon joiden harvennukset eivät ole kaupallisesti kannattavia

erityisestävyydellä tarkoitetaan sitä että oikeudenvastaisen teon tehnyt ja siitä tuomittu henkilö eristetään yhteiskunnasta jotta hän ei voi jatkaa oikeudenvastaista toimintaansa ja yleisestävyys tarkoittaa sitä että kun ympäristö näkee että näin käy niin tämä rangaistus toimii ikään kuin varoittavana esimerkkinä

lannoituksen osalta valiokunta pitää myönteisenä että tuki rajataan metsien ravinne epätasapainon korjaamisen kannalta kaikkein tärkeimmille lannoituskohteille

tällä hetkellä tilanne on se kuten tuossa edellisistä puheenvuoroista kävi ilmi että vankeja jää lomalta palaamatta säännöllisesti

lopuksi valiokunta pitää ehdottoman välttämättömänä ja painottaa sitä että tukijärjestelmän hallinnointia yksinkertaistetaan ja hallinnollisia menettelyjä kevennetään nykyistä tehokkaammiksi

me joudumme tällaisista tapauksista lukemaan päivittäin lehdistä ja saamme tietoja eri tiedotusvälineistä myöskin siitä että lomalta palaamatta jäänyt vanki on syyllistynyt johonkin oikeudenvastaiseen tekoon ja näin kuormittaa yhteiskunnan koneistoa merkittävästi

kun vanki jää lomalta palaamatta niin kansan kielellä puhutaan kyllä karkaamisesta ja on perin outoa jos tätä joku viranomainen nimittää ikään kuin loman pitkittämiseksi

minun mielestäni viranomaisen pitäisi ilmoittaa ja ilmaista tämä asia niin selkeästi että kenellekään ei tule mielikuvaa siitä että tätä tekoa ikään kuin vähätellään

kiitos

mielestäni edustaja heinonen on nostanut erinomaisen hyvän asian esille ja minä kannatan tätä lakialoitetta lämpimästi

valtio ymmärtää maatalouden merkityksen suomelle ja suomalaisille

kysymys on kansalaistemme hyvinvoinnin ohella myös kriisiajan huoltovarmuudesta

meidän on pidettävä mielessä että maataloustuottajiemme on kyettävä ruokkimaan kansakunta kaikissa olosuhteissa myös silloin jos ruuan tuonti ulkomailta jostain syystä on estynyt

on tarpeetonta ryhtyä niitä toistamaan kun näyttää että tässä ovat valiokunnan jäsenet ja alan vakiintuneet harrastajat paikalla

eu kompensoi menetettyjä vientituloja mutta vain murto osalla aiheuttamistaan menoista

ympäristövaliokunnan esityksessä todetaan että valiokunta pitää hyvänä sitä että ehdotettavat hirvenmetsästysalueet on pitkälti rajattu yhteistyössä alueella toimivien metsästysseurojen kanssa

kun tämän tekstin lukee niin tästä saa sellaisen käsityksen että siellä on hyvässä yhteisymmärryksessä pidetty karttaharjoitukset ja piirretty näitä alueita ja kaikki ovat olleet oikein tyytyväisiä

mikäli asia näin on niin se on hyvä

hallitus tunnistaa viljelijöiden tuskan ja kantaa huolta heidän jaksamisestaan ja selviytymisestään ja haluaa kompensoida viljelijöiden kohtaamia talousvaikeuksia jotta mahdollisimman moni viljelijä jaksaisi jatkaa toimintaansa ja selviäisi lainojen ja laskujen maksuista säädetyssä ajassa

rohkenen kuitenkin epäillä onko metsästysseurojen jäsenille taikka henkilöille jotka ovat metsästysseurojen puolesta käyttäneet puhevaltaa ja osallistuneet tähän tilaisuuteen kerrottu että metsästys tulee jatkumaan entisellään

jatkan siitä mihin edustaja rajamäki lopetti elikkä poliisin rahoista

ovatko he olleet tietoisia siitä että hirvenmetsästysoikeutta ollaan rajoittamassa hyvinkin merkittävästi

me kaikki tiedämme sen että terveyden hoitaminen on aina halvempaa ja ennen kaikkea mukavampaa kuin sairauden hoitaminen

se ei riitä kattamaan menetyksiä mutta on selkeä osoitus ja signaali siitä että hallitus tuntee vastuunsa ja kantaa huolta myös suomalaisesta viljelijästä ja antaa näin uskoa myös tuleviin kasvukausiin

samoin rikosten ja oikeudenloukkausten ennalta estäminen on yhteiskunnallemme kokonaistaloudellisesti edullisempaa kuin poliisin määrärahoista leikkaaminen

mikäli he eivät ole olleet tietoisia niin siinä on vakavan kysymyksen paikka onko tarkoituksella johdettu harhaan tai onko tullut tällainen tiedonkatkos

tehdas käyttää suomalaisesta ohrasta noin kolmasosan eli joka kolmas suomessa viljelty ohranjyvä päätyy altian ilmajoen tehtaalle

mene ja tiedä mutta tämä nousi minulle itselleni mieleen ovatko seurojen jäsenet tienneet minkälaiseen sopimukseen ovat suostumassa

toisena kohtana tässä lisätalousarviossa huomioni kiinnittyi suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen

se on paljon muutakin kuin pelkkää metsästämistä

seksuaalinen hyväksikäyttö ja raiskausrikokset ovat rikoksista julmimpia

teon jälkeen uhri jää fyysisesti eloon mutta usein henkisesti kuolee

mitä nuorempaan lapseen teko kohdistuu sitä pitempään hän kantaa kehossaan ja ennen kaikkea mielessään teosta jääneitä arpia arpia joita kukaan ei lapselleen taikka läheiselleen soisi tulevan

arvoisa herra puhemies

näin kunnat joutuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella täysin eriarvoiseen asemaan sillä joidenkin vesistörikkaiden kuntien alueella on mahdollista rakentaa vapaa ajan asutusta ja joidenkin niin sanottujen kuivan maan kuntien alueella ei vapaa ajan asutusta juuri rakenneta

ymmärrän sen että kun tässäkin lisätalousarviossa puhutaan monesti sadoista miljoonista ja jopa miljardeista niin muutama miljoona on siinä rinnalla pikkuraha

jos teet näin saat tällaisen rangaistuksen

mielestäni tämä on epäoikeudenmukaista ja tätä epäoikeudenmukaisuutta tasoittaisi erinomaisesti tämä kiinteistöveron säilyttäminen ennallaan

mutta on syytä muistaa että penni on markan alku ja miljoonakin lähtee yhdestä kolikosta olkoonpa se rahayksikkönä minkä niminen tahansa

puolustusvoimat on sitoutunut yhdessä muiden sisäisestä turvallisuudestamme vastaavien viranomaisten kanssa tukemaan muuta yhteiskuntaa omilla suorituskyvyillään voimavaroillaan ja osaamisellaan

tuntuu kyllä perin oudolta se että ihminen ei voi omilla maillaan harrastaa metsästystä semminkin kun metsästys on yksi vankimpia asioita

näistä tukitoimista näkyvimpiä lienevät poliisin erikoisoperaatioissa käytettävät puolustusvoimien panssaroidut ajoneuvot ja poliisille virka apua antavat räjähdekoulutetut eod raivaajat

on syytä palauttaa mieliin että perustuslakivaliokunta totesi jo kaksi vuotta sitten että valtionosuusjärjestelmän keskeisenä tarkoituksena on varmistaa että kaikilla kunnilla on olosuhteista ja kuntien tulopohjan eroista huolimatta edellytykset selvitä erityisesti lakisääteisistä tehtävistään

tulevana torstaina lakkautetaan kauhavan lentosotakoulu ja samalla loppuu pohjanmaan poliisin pitkä perinteikäs ja erittäin tiivis yhteistyö kauhavan varuskunnan kanssa

kun edustaja östman tässä totesi että ei ole tärkeää se missä kunnantalo sijaitsee vaan se mistä palvelut saa niin pelkään pahoin että kun näitä veroja kiristetään kuntaliitoksia tulee ja palvelun tarjoaja etääntyy palvelun tarvitsijasta entistä kauemmaksi ja näin ollen on myöskin merkitystä sillä miltä etäisyydeltä ne palvelut saa

tarkkoja jolloin tulevissa talousarvioissa voitaisiin merkitä petovahinkojen kohdalle huomattavasti nykyistä pienemmät korvaussummat

jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen laki voimaan tullessaan toimii nykyistä lakia huomattavasti tehokkaammin erityis ja yleisestävyyden kannalta tarkasteltuna

meillä on suomen luontoon kuulumattomia taikka muualta tulleita vieraslajeja supikoira minkki täällä on paljon sellaisia lajeja jotka eivät tänne aikaisemmin ole kuuluneet ja niitä metsästetään

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

miten puolustusvoimat aikoo tulevaisuudessa kantaa vastuunsa muiden yhteiskunnan viranomaisten tukemisessa

kiitos

ne ovat tehokkaita saalistajia lisääntyvät nopeasti ja mikäli näitten vieraslajien kantaa ei kyetä metsästyksellä pitämään kurissa niin nämä saavat yliotteen ja syövät ravinnokseen omia suomen luonnossa olevia lajeja

jos tehdään niin mitä

vieraslajeja voidaan pitää kurissa vain tehokkaalla metsästyksellä ja mikäli käy näin että metsästysoikeus rajataan esimerkiksi hirvenmetsästysoikeus rajataan niin saattaa käydä niin että tämä aktiivisesti sekä hirvenmetsästykseen että pienpetometsästykseen osallistuva metsästäjä ajattelee että ei tupata kun ei tykätä ja lopettaa tämän harrastuksen

vähennys johtaa palveluiden hintojen korotuksiin ja mahdollisesti myös henkilöstön irtisanomisiin

resurssien vähentäminen vaikeuttaa koko maan kattavan neuvonnan suorittamisvelvoitetta joka saattaa pahimmillaan kohdentua nuoriin juuri tilanpidon aloittaneisiin viljelijöihin

tästä tulee kyllä arvaamattomia seurauksia

kuitenkin valtionavun tarkoituksena on turvata tasokas sekä alueellisesti ja sisällöllisesti kattava neuvonta ja sillä tavalla luoda edellytyksiä maataloustuotannon harjoittamiseen koko maassa

kysynkin ministeri urpilaiselta

metsästäjien tekemää vapaaehtoistyötä riistakolmiolaskentoja pienpetokantojen kurissa pitämistä hirvikantojen pitämistä sillä tasolla että ei tule tarpeettomasti metsävahinkoja liikennevahinkoja ja muita on tavattoman vaikea rahassa mitata

minun kysymykseni koskee oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoja ja lähinnä sitä että menot kasvavat noin miljoonalla eurolla ensi vuonna

jos häneltä rajataan osa metsästysoikeudesta pois saattaa käydä niin että hän vähät välittää tämän jälkeen riistanhoitotyöstä ja se on tappio ja menetys yhteiskunnalle

reserviläisten keskuudessa on pohdittu kuinka puolustusvoimat ja poliisi toimivat tilanteessa jossa puolustusvoimat joutuisi kohottamaan valmiutta

kukaan ei tällaista tilannetta toivo mutta aktiivisesti kuntoaan ja maanpuolustustahtoaan ylläpitävien reserviläisten mielestä se on kuitenkin otettava kaiken varalta huomioon erityisesti nyt kun maailmanpoliittinen tilanne näyttää kiristyvän päivä päivältä

tässä muutamilla sanoilla omia ajatuksiani

meillä oli valiokunnassa erinomaisen hyvä keskustelu meillä oli hyvät asiantuntijat ja valiokunta punnersi yhteistuumin tämän oman esityksensä

nyt syksyllä toiminta muuttuu sellaiseksi että patologi on tampereella ja näitä avattavia joudutaan sitten kuljettelemaan pitkin maakuntaa ja ainakaan meidän arviomme mukaan ei se halvempaa ole siirtää näitä avattavia

tuollaisessa tilanteessa elettäisiin niin kutsuttua harmaata vaihetta jolloin voimassa olisivat vielä kaikki rauhanajan lait myös tämä valmisteilla oleva ampumaratalaki

kysynkin ministeriltä

olisiko järkevämpää vielä palata tähän käytäntöön että tämä toimenpiteen suorittaja tulee paikalle eikä näitä avattavia kuljeteta edestakaisin

valmiutta kohotettaisiin perustamalla sodanajan joukkoja ja tämä toiminta tulisi tehdä tietenkin mahdollisimman matalalla profiililla joten myöskään maamme lakeja ei voitaisi julkisesti muuttaa sodanajan laeiksi

näille perustettaville joukoille jaettaisiin tietenkin myös henkilökohtaiset aseet eli rynnäkkökiväärit ja ryhmäkohtaiset aseet eli konekiväärit

rynnäkkökivääriä saa harvoin kohdistettua alle kymmenellä laukauksella konekivääriä ei koskaan joten ei tarvitsisi olla kuin tuhannen sotilaan osasto joka yhdellä ratakäynnillä ampuisi enemmän kuin vähäisellä ampumaradalla saisi lain mukaan ylipäätänsä vuodessa ampua

tuossa tilanteessa olisi vielä huomioitava se että tämä valmiuden kohottaminenhan saattaisi tapahtua mihin vuodenaikaan tahansa

onko hallituksen keskuudessa pohdittu tilannetta miten toimitaan jos joudutaan kohottamaan valmiutta ja puolustusvoimat kokoaa joukon sellaisella alueella jolla on vain vähäinen ampumarata

kenen omatunto joustaa

jos omatunto ei jousta niin miten pidämme mahdolliseen sotatilaan valmistuvan joukon aseet toimintakuntoisina

kaikkein paras ratkaisu olisi jos ampumaratalaista poistettaisiin laukausmäärärajoitukset kokonaan sillä jos niitä ei poisteta saattaa puolustusvoimat joutua pohtimaan joukkojen perustamistapojaan uudelleen

niin sanotut perustamiskeskukset perkit siirrettäisiin ampumaurheilukeskusten läheisyyteen jotta ainakin aseet voitaisiin kohdistaa laillisesti ja asianmukaisesti

näitä ampumaurheilukeskuksia ei maassamme kovin montaa ole joten jos joukkojen perustaminen keskitettäisiin näiden läheisyyteen olisi melko turhaa edes yrittää tehdä toimintaa salassa muulta maailmalta

ja niistä puhevuorodysti ja onnistunutta arvoisa herra puhemies

lakiesityksen pääasiallisena tavoitteena on luoda edellytykset sille että kansainvälistä suojelua koskevat valitusasiat olisi mahdollista käsitellä aikaisempaa joutuisammin ja samalla vähentää valtiontaloudelle aiheutuvia kustannuksia ottaen huomioon että turvapaikkahakemukset tulee kyetä käsittelemään vaarantamatta asioiden yksilöllistä käsittelyä ja muutoksenhakijoiden oikeusturvaa

olisi myös valtava riski perustaa kriisiajan joukkoja vain muutamissa keskuksissa sillä nämä keskukset olisivat alttiita mahdollisille iskuille